samanaikaisesti kun me keskitämme tietyt toiminnat vaikka pääkaupunkiseudulle tietyt toiminnat eri puolille niin samalla me saamme koko suomen muutkin resurssit käyttöön

vielä sitten tähän liittyvänä asiana otan esille sen että trafi tiettyjä asioita ulkoisti kilpailutti sillä tavalla että ne hoidettiin sodankylästä

mutta kuten tässä salissa on jo puhuttu niin miten kävi näille trafin palveluille sodankylässä kun se ei ollut valtion viranomaistoimintaa vaan se oli ulkoistettu palvelutoiminta

sekin on aivan liian pieni ja toivottavasti me pystymme jatkossa kiinnittämään siihen huomiota että voitaisiin vielä enemmän sitä nostaa

joskus on käytetty esimerkkinä sitä että henkilöstön papereiden joukosta löytyy asiakirjoja joissa kuvaillaan ryöstön murhan tai seksuaalirikoksen toteutusta ja tekstin laatija sitten sanookin että hän on vain kirjoittanut ne huviksensa tai vaikkapa salapoliisiromaanin valmistelua varten

silloin lautamiesten työnkuva muuttui hyvin paljon elikkä ja he kaikki valtava meteli

totta kai se valvonta on tällä hetkellä aivan järjetöntä sillä maatilojen osalta siellä on niin paljon eri valvojia ja sitten maatilat ovat eu tukiohjelmissa sitoutuneet niin vahvasti kaikennäköisiin asioihin että ei yhdelläkään maatilalla kestä tehdä enää mitään ympäristöä pilaavaa asiaa sillä valvonta on niin tarkkaa että vaikkei sitä ympäristönsuojelulupaa käytännössä olisi ollenkaan niin minä uskon että nämä toiminnat hoituisivat ilman minkäänlaista rajaakin tällä hetkellä

tässä vaiheessa lautamiesten käyttö väheni todella paljon ja nykyään muistetaan se että siitä on aikaa vain nelisen vuotta

sitten tässä laissa ei vielä tarkasti määritelty mutta ilmeisesti tulevat nämä viranomaisohjeistukset määrittelemään sen mikä on avin ja kunnan viranomaisten välinen raja millä kohdalla menevät kunnasta avien päätettäväksi nämä asiat

onko meillä tässä vaiheessa nytten järkevää tarkoituksenmukaista enää vähentää sitä lautamiesten määrää alemmas

vaikka niin mukava onkin ulkoistaa niitä asioita niin ulkoistamisessa käy meille helposti niin että se on ainoastaan valtion ohjauksessa olevaa yritystoimintaa ja ehkä meillä on turhan huonoja kokemuksia nyt sitten taas ollut siitä mitä tapahtuu kun valtion ohjauksesta vastaava ministeri toimittaa ja hoitaa asioita

mutta sitten mielenkiintoinen havainto tässä kyseisessä lakiesityksessä nyt on se että valmistelun rangaistavuus ulotettaisiin murhan lisäksi myös tappoon ja surmaan siis murhan lisäksi on tarkoitus laajentaa tämä myös tappoon ja surmaan

voi olla että vielä myöhemmin vähän keskustelen lisää siitä mutta nyt sitten kun lupasin niin kyllä minä sanon että kiitos valiokunnalle ja valiokunnan puheenjohtajalle tästä hyvästä asian käsittelystä

mielestäni meillä lautamiesten tärkein tehtävä on juuri rangaistusten mittaamisessa varsinkin silloin jos ammattituomari alkaa arvioida tuomioiden pituuksia liian lähelle asteikon alarajaa

kuinka paljon tappoa voi valmistella että se on tappo

tätä eroa nyt tässä haen takaa sitä että eikö harkittu toisen ihmisen hengen riistäminen ole aina murha ja vain lieventävien asianhaarojen vallitessa siitä sitten voi käytännössä tulla tappo

itse kun toimin notaarina tuomariharjoittelussa minä sain kyllä tukea näiltä kokeneilta lautamiehiltä ja olin heidän avustansa erittäin kiitollinen ja katsoin heidän toimintansa tärkeäksi ja halvaksi avuksi tälle meidän kokonaisuudellemme

tällaisen asian kanssa tulimme esille mutta eihän se yhtään haittaa vaikka se laajempana onkin vaikka käsitykseni mukaan tässä olisi riittänyt pelkästään yksi ainoa sana elikkä juuri tämä esittämäni se murha

kyllä on niin tiukasti säädelty metsänomistajien asema näissäkin asioissa että annetaan ihan hyvällä mielellä tämän lakiesityksen mennä tällä tavalla eteenpäin

nyt sitten tämä jätevesiasia eli kokoomuslainen ministeri on tällä hetkellä vastaamassa ympäristönsuojelupuolen asioista ja tähän ympäristönsuojelulakiuudistuskokonaisuuteen olisi voinut ottaa mukaan myöskin tämän jätevesiasian mitä kyseinen puolue on tällä hetkellä hehkuttanut todella paljon

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se on tärkeä sen takia että ilmeisesti kyse on teknisluonteisesta muutosasiasta joka on jäänyt huomioimatta eli siitä että ihmiseltä voidaan periä ulosottoteitse eläkkeestä tai tuloista enemmän mitä hän pystyy maksamaan ja mikä on sen takuueläkkeen raja

yksinkertaisesti jos hallituspuolue olisi halunnut olisi voinut lisätä tähän pykälään sellaisen kohdan jonka mukaisesti olisi laitettu kenen ei tarvitse tämän jätevesiasetuksen mukaisesti toimia

kyseiseen pykälään olisi voitu laittaa tässä hallituksen esityksessä suoraan se että tätä lupaa ei noudateta silloin kun on kyse ay rakentamishankkeesta sie siltä että tarvitse hakea erikseen muulloin kuin silloin kun on kyse rakennusvaiheesta tai sitten kun rakennetaan ranta tai pohjavesialueelle elikkä koskettaa vain näitä kahta tapausta tämä kyseinen asetus

olen läheltä päässyt katsomaan asioita

tuo kuutisenkymmentä euroa mikä tuossa on ero kyllä on tämmöisille pienituloisille erittäin suuri asia elikkä kannatan rundgrenin tekemää esitystä

meitä yhdistää yhteinen historia samanlainen kulttuuri uskonnolliset olot ilmasto ja pohjoismainen kansainvälinen järjestelmä

yritystoiminta on niistä sitten jo kaukana se on pientä pääomasijoitusta hoidetaan jostakin kauempaa sitten näitä asioita

hallitus ei näemmä halunnut sitä tehdä mutta kiitos kuitenkin siitä että nämä asiat saatiin vietyä byrokratian purkutalkoissa eteenpäin että ei tämä ihan toivoton hallitus sitten ollutkaan pystyi tekemään yhden lain ainakin

meidän pitäisi maaseutupuolella ja muussakin yritystoiminnassa saada sukupolvenvaihdokset hoidettua mahdollisimman helposti ja järkevästi mutta tänä päivänä meidän byrokratia on aivan järjetön näissä kokonaisuuksissa

minä en usko että tämä laki tulisi missään tapauksessa lisäämään alkoholinkäyttöä vaan erittäin hyvä asia on se että se tulee suuntaamaan suomalaisten alkoholinkäyttöä enemmän tukemaan kotimaista pienyritystoimintaa ja yleensäkin kotimaisten raaka aineiden käyttämistä

ulkoasiainvaliokunta on korostanut mietinnössään sen tärkeyttä että poliittisella tasolla annetaan selvä ohjeistus todellisten rajaesteiden poistamiseksi

samanaikaisesti kun katsotaan maaseutuyrittäjien kaikkea muutakin paperimäärää mikä siinä on niin kyllä tuntuu siltä että maatilan paperiasioissa vaikka on agrologi ja vaikka on juristi ei sittenkään selviä niitten hoitamisesta

moni ihminen on maaseudulla aloittanut erilaisia alkoholiin liittyviä jalostustoimintoja mutta lähes kaikki ovat sen lopettaneet ja syynä ovat olleet kuulemma erilaiset byrokratiasäädökset ja kuviot

silloin kun en vielä näitä asioita tätä kyseistä verotusasiaa hallinnut tiennyt niin jouduin läheltä seuraamaan tapausta jossa oli kyse isännän kuolemasta

tämä on askel eteenpäin mutta minun mielestäni meidän alkoholiin liittyviin säädöksiin tulee tehdä vielä paljon muutoksia jotta meidän pienimuotoinen alkoholintuotantotoiminta olisi mahdollista suomalaisista raaka aineista

rajat eivät saisi olla siinä esteenä mutta ne teettävät todella paljon töitä muun muassa saamelaiskäräjillä

no onneksi suomen perustuslaki turvaa saamelaisten asemaa mutta milloinkaan me emme saa unohtaa tässä että saamelaisuuden rajat eivät ole samat kuin maidemme rajat

minä en sitä asiaa silloin tiennyt

arvoisa puhemies

elinluovutuskysymykset ovat hyvin tunnepitoisia

arvoisa puhemies

kun olen kotoisin lapista suomen kansainvälisimmästä maakunnasta niin esimerkiksi kotikylästäni sodankylän orajärveltä se on keskellä lappia on melko tarkalleen kahden tunnin matka ruotsiin kahden tunnin matka venäjälle neljän tunnin matka norjaan

ei se ollenkaan haittaa vaikka pikkuisen enemmän metsänomistajatkin sitten metsästänsä saisivat sillä ennen kun metsänomistaja halusi ostaa auton se meni metsään ja hakkasi metsää tänä päivänä metsänomistaja kun lähtee metsään vaikka puuta on enempi kuin ennen ei se saa kuin käsirahan siitä omasta metsästänsä

kylästäni ja lähiseudultani on moni ihminen muuttanut tai käynyt ja tullut takaisin ruotsin puolella tai norjassa ja me käymme hyvin usein keskustelua kaikista pienistäkin asioista

ihan tällaisia asioita mitkä liittyvät eläkkeisiin no mitä liittyy maanomistukseen lakiasioihin perintöasioihin kaikkiin tämmöisiin juridisiin asioihin kaikkiin tämmöisiin elikkä nämä ovat hyvin pieniä asioita mutta nämä ovat juuri niitä rajaesteasioita mitä me joudumme koko ajan käymään läpi

jos niille ihmisille joiden elämä maan päällä vielä jatkuu voivat ruumiista otetut elimet tuoda avun niin sitä on kaikin keinoin ehdottomasti edistettävä

nyt todellakin kysyn sitä miksei tässä talousarviossa ole puututtu siihen että petovahingot saataisiin vähenemään eli toimenpiteitä petovahinkojen vähentämiseksi

nykyisen lain mukaan elinluovuttajaksi sopivan vainajan elimiä voidaan aina käyttää toisten ihmisten hoitoon paitsi jos vainaja on eläessään sitä varsinaisesti vastustanut

mutta me pohjoisessa olemme käytännössä nähneet että yhteistyö naapureitten kanssa on varsin luontevaa

isänmaatamme on hyödynnettävä ja tätä yhteistyötä on siis kaikin järkevin tavoin edistettävä ja rajaesteitä on saatava poistettua näissä asioissa

toivottavasti tämmöinen lupa myönnetään vain perusteellisen harkinnan ja vahvojen perusteiden jälkeen että ei olisi itsestäänselvyys se että kirkkovaltuusto päättäisi aina sen kenet he haluavat sitten valita kirkkoherraksi

elinten tarvetta tai saatavuutta koskeva mainonta on kielletty siis mainonta on kielletty jos sen tarkoituksena on tarjota tai hankkia taloudellista hyötyä tai siihen verrattavaa etua

toivon myös sitä että maallisella puolella tapahtuva suurkuntaintoilu ei johda myös seurakuntien pakkoliitoksiin ja siihen että kirkkoherranvaalit siirtyvät tämän johdosta yhä useammin välillisiksi

arvoisa puhemies

elinsiirtojen tulee jatkossakin olla osa inhimillisyyttä jota ei voi korvata rahalla